onkin erittäin tärkeää että huomioidaan riittävä rahoitus järjestettäessä erilaisia koulutuksia ammattiopiskelijoille ja saattohoitokoulutukseen annetut rahat ovat erittäin tärkeitä

saattohoito on myös ensi vuonna yhteisvastuukeräyksen aiheena ja keräystä kunnioittaa ja suojelee myös presidentti sauli niinistö

arvoisa rouva puhemies

kuka tahansa suomalainen kuka tahansa mistä tahansa muusta maasta voi hakea täysin laillisesti turvapaikkaa ihan missä tahansa päin maailmaa ei ole olemassa laittomia turvapaikanhakijoita joku puuta siitä että suomen väki harvemmin tule varmaan tuli ennen sote ratkaisu tuo mukanaan muun muassa yhteiset valtakunnalliset ict palvelut

on sanottu että nyt tarvitaan ihmisen eläkkeessä tarkejutussa kotouttaminen ja virsiimme saako tunnettu työikäisenä suomeen ei ole ollut riittävää kustannussuunnitelmaa ei asianmukaista johtamisjärjestelmää päätöksentekomenettely on ollut puutteellista ei ole ollut taloussuunnittelua kokonaisarkkitehtuurissa ei ole ollut linjavetoja ja hankkeita on johdettu erilaisissa työryhmissä sekä konsulttivetoisesti

tarkastusvaliokunta on myös ottanut tähän kantaa ja siellä edelleen on jotakin korjattavaa

sananlaskujen ja vanhojen satujen varjolla tämä toiminta on muun muassa liian tekniikkakeskeistä ja viranomaisyhteistyön kehittäminen ei ole ollut tarpeeksi tehokasta

mä pidä tällaisista työskentelyn tavasta tässä salissa ja mitenkä nyt sitten tulevaisuudessa näette että nämä kustannukset pysyvät kohtuullisuuden rajoissa

tullin tehtävänä on arvioida alkoholin maahantuonnin yhteydessä onko kyse verovapaasta matkustajatuonnista vai kaupallisesta tuonnista ja arvio tapahtuu kokonaisharkinnan perusteella jossa alkoholituotteiden määrä on vain yksi peruste

selvityksen perusteella toimenpiteet alkoholin kaupallisen maahantuonnin hillitsemiseksi tuottavat myös tulosta ja pidän äärettömän tärkeänä että alkoholimyynnistä tulleet verotulot tulisivat myös suomeen

tullin toimintamenoihin osoitettujen määrärahojen lisäystä perustelee myös turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ja on tärkeää tässä yhteydessä myös se että nämä kulut korvataan edelleen jatkossakin

onko se riittävä raha ja minkälainen tilanne siellä tullissa tällä hetkellä on kuinka he varautuvat tähän tilanteeseen mikä meillä nyt vallitsee maahanmuuton osalta

arvoisa puhemies

digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen on nostettu jo monen hallituksen kärkihankkeisiin ja ict hankkeet näyttelevät pääosaa myös meillä tulevaisuudessa muun muassa tämän sote ratkaisunkin myötä

tuossa jo edellisessä puheenvuorossa kiinnitin huomiota ict palvelujen kustannuksiin jotka ovat varsin korkeat olleet jo vuosikausia

muun muassa että ei ole ollut riittävää kustannusseurantaa johtamisjärjestelmä ei ole ollut asianmukaista päätöksentekomenettelyissäkin on ollut ongelmia taloussuunnittelu on sieltä puuttunut ja hankkeita on johdettu eri työryhmissä sekä konsulttivetoisesti

tämä on sellainen asia josta meidän tulee kantaa huolta myös tulevaisuudessa se on pohjaton kaivo tuo ict hankkeiden kaivo ja seurata näitä kustannuksia että ne eivät nyt ihan mahdottomiin sitten yltyisi tulevaisuudessa koska sote uudistus toi mukanaan sen että kaikkien hankkeiden pitää puhua keskenään